kaikkein tärkeintä on se että suomeen syntyy uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja

valtiovarainvaliokunnan esittämät lisäykset oikeusministeriön pääluokkaan olivat aivan välttämättömiä mutta ne ovat myös kannanotto siihen miten jatkossa tulee edetä

täällä edustaja viitanen totesi että kyseessä on petettyjen vaalilupausten budjetti

taisitte tarkoittaa sillä sdpn vaihtoehtobudjettia

toisena lisäyksenä valiokunta lisää miljoona euroa terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen eli niin sanottuun tutkimus evoon ja korostaa että vastuu tutkimuksen rahoituksessa on viime kädessä valtiolla

olen erittäin huolissani henkilöstön jaksamisesta ja siitä että meillä on edelleen määräaikaisia tuomarin virkoja jotka ovat sitten erittäin iso haaste

onko mahdollista että tuomioistuimen sisällä voitaisiin työn vaativuuden ja työn määrän mukaan jakaa resursseja sillä tavalla että tänne kaikkein ruuhkautuneimpiin tuomioistuimiin siirrettäisiin lisää voimavaroja

lisäsimme rikosuhripäivystykselle määrärahoja ja pidän erittäin tärkeänä että talouden tiukassa tilanteessa uhrin asema ja uhrin palvelut voidaan turvata ja on riittävät voimavarat myöskin rikosuhridirektiivin toimeenpanolle

korostamme erityisesti valiokunnan mietinnössä että kansanterveyslaki velvoittaa kuntia seuraamaan väestön terveydentilan kehittymistä ja ottamaan huomioon terveysvaikutukset kaikissa kunnan päätöksissä

arvoisa puhemies

totean aivan ensin että hallituksen sote uudistuksen keskeinen tavoite on se että ihmiset saavat ajoissa yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut

tästä ei ole tingitty

yhtenä keinona on valittu valinnanvapaus ja se on valittu juuri siksi että pääsemme tästä tilanteesta että työttömät lapsiperheelliset monet suomalaiset joutuvat odottamaan terveyskeskusjonoissa

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite on ja tulee jatkossakin olemaan se että jokaiselle suomalaiselle turvataan yhdenvertaisesti sosiaali ja terveyspalvelut

valinnanvapausmallissa julkinen valta vastaa palveluista asettaa tavoitteet ja siinä saa myöskin yksityinen yritys pk yritys tai järjestö tuottaa palveluita mutta ihminen saa tasavertaisesti sen palvelun

julkinen valta kantaa vahvan vastuun ja vahvemmankin vastuun tulevaisuudessa kun tämä sote uudistus menee eteenpäin

ja mielestäni on todella ikävää että täällä esimerkiksi sdp vääristelee totuutta ja sanoo että me annamme sote palvelut vapaalle kilpailulle

hallituksen kehyspäätös on oiva osoitus hallituksen toimintakyvystä

myös valviran tehtävät ja voimavarat on välttämätöntä arvioida jotta varmistutaan valvonnan riittävyydestä kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta

uskottava talouspolitiikan linja pysyi kokonaisveroaste ei nouse koulutukseen ei tule lisää säästöjä

olen hyvin pettynyt siihen että eduskunnan oppositio näin vahvasti vastustaa niitä toimia joilla naisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa halutaan parantaa

julkinen valta vastaa että palvelut saadaan tulevaisuudessa

ja valan kyllä rohkeutta hallitukseen että teette uusia toimenpiteitä työn ja yrittäjyyden edistämiseksi

jos ei yritä mitään ei synny

suomalaiset perheet ovat erilaisia tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja

mitään ei myöskään syntyisi jos sdp päättäisi koska te kaikkea vastustatte ja teidän päälinjanne kyllä tämän päivän keskustelun myötä on se että lisää velkaa lisää menoja ja vähän niin kuin vielä pelotteluja päälle ja lisää veroja

l pois

jatkossakin perheiden pitää saada valita mutta me haluamme muuttaa rakenteita siinä mielessä että perheissä voisivat naiset tasa arvoisemmin valita miten he tekevät työtä saadaan työmarkkinoille naiset ja miehet

toisaalta perheissä tarvitaan isät yhtä lailla kuin äidit

eli lisää velkaa lisää menoja lisää veroja ja vähän pelottelua päälle se on sdpn linja

mielestäni tämä kokonaisuus minkä hallitus on rakennepaketissa tuonut on erittäin hyvä mutta pelkkä kotihoidon tuen muuttaminen ei yksin riitä ja toivon että pääministeri vastaisi nyt kun kolmen hallituksen ohjelmassa on ollut vanhemmuuden kustannusten tasaaminen

valiokunta korostaa että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltokokeilun aikana on huolehdittava myös kunnallisista opiskeluterveydenhuollon resursseista

pelkkä isien kannustaminen ei riitä siihen että tasataan ne kustannukset joita esimerkiksi äitiysrahakaudelta tulee eli me tarvitsemme mallin jolla vanhemmuuden kustannukset tasataan ja toivon että tuo esitys tulee eduskuntaan yhtä aikaa kuin tämä kotihoidon tuen esitys ja tähän tarvitaan työmarkkinajärjestöt

tosiaan monista ponnisteluista huolimatta itämeri on edelleen maailman saastunein merialue

itämeren pelastamisessa tarvitaan kaikkien rantavaltioiden valuma alueiden valtioiden sitoutuminen ja todellakin paljon työtä tehdään

valiokunta on tyytyväinen siihen että momentin määrärahaa käytetään myös pitkäaikaisasunnottomien tukipalveluiden järjestämiseen

oletteko valmiita kannustamaan työmarkkinajärjestöjä tämän mallin ja esityksen aikaansaamiseen niin että ne tulevat eduskuntaan yhtä aikaa kuin kotihoidon tuen muutosesitys

eikä se kovin helppoa teillekään ole ollut ei ennen vaaleja eikä vaalien jälkeen kertoa mistä kohdasta valtiontaloutta laitetaan tasapainoon

ympäristövaliokunnan mietintö oli erittäin ansiokas ja yhteenvetona voi todeta siitä yksimielisestä mietinnöstä sen arvion että niillä toimenpiteillä jotka hallitus on selonteossaan esittänyt ei voida asetettuja tavoitteita saavuttaa

säästöt ovat tärkeitä ja hienoa on että valtiovarainministeriö on lähtenyt ripeästi liikkeelle mutta säästöjäkin tärkeämpiä ovat rakenteelliset uudistukset

se on koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan elämän ja kuoleman kysymys

sen takia onkin erittäin tärkeätä että tässä istunnossa läsnä olevat ministerit erityisesti vastaavat siihen kysymykseen miten hallitus tähän yksimieliseen mietinnön viestiin vastaa

meillä ei enää ole varaa siihen keskustalaiseen politiikkaan jossa betonoidaan kuntarajat ja vaalitaan kuntavaakunoita

totean puhemies vielä sen että lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirtyy tukiyhdistyksiltä hems hallinnointi oylle

kysynkin keskustalta edustaja kiviniemeltä

kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa lähetekeskustelussa kokoomus toivoi ja edellytti että hallitus seuraavassa budjetissaan kokoaisi kokonaisvaltaisesti ympäristöön liittyvät kokonaisuudet erityisesti itämeren osalta niin että hajallaan olevat toimenpiteet olisi koottu yhteen että voitaisiin saada kokonaiskuva voitaisiin valita kustannustehokkaimmat toimet arvioida kustannushyötyä ja tehokkuutta

sinne syntyvät ne uudet työpaikat sieltä tulevat ne verorahat joilla voimme turvata kirjaston ja muut hyvinvointipalvelut

aivan lopuksi totean että valiokunta alleviivaa sitä että sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa ja että niiden tarvitsemista resursseista huolehditaan samoin uuden tietohallintolain edellyttämästä valtakunnallisesta otteesta

ehdotuksena esitän vielä sitä että kun sosiaali ja terveysministeri vielä toteutumattomana olevan alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä on valmistellut pykäliä jotka stmn mukaan eivät jos ne puretaan nuo normit lisää alkoholin kulutusta mutta jotka edistäisivät ravintola alaa matkailua yrittäjyyttä esimerkiksi se että ravintola voisi olla yhteinen anniskelualue pienpanimot eivät tarvitse elintarvikemyyntiä kun ne myyvät olutta ulos niin onko mahdollista että hallitus tämän listan jonka stm on valmistellut toisi jo ehkä syksyllä ennen joulua eduskuntaan ja voisimme edistää matkailua ja ravintolakulttuuria

teiltä voisi kysyä mitkä palvelut lakkautetaan jos ette ole valmiita tulemaan mukaan tähän kunta ja palvelurakenneuudistukseen koska rehellisyyden nimissä on sanottava että palveluita lakkautetaan jos ei kunta ja palvelurakenneuudistusta toteuteta

ja nyt kun valiokunta on yksimielisesti tätä edellyttänyt niin toivon että ympäristöministeri meille vastaisi ja lupaisi että tällainen todellakin seuraavassa budjettiesityksessä on

tämä uusi velvoite on erittäin tärkeä koska tietohallintohankkeiden yhtenä takkuamisen syynä on ollut valtakunnallisen otteen puuttuminen

arvoisa puhemies

tämä ote on oltava sillä tietohallintoasioissa onnistuminen on olennainen osa sitä työtä jolla lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja siten turvaamme tasavertaiset laadukkaat palvelut koko maassa

on hyvin vakavaa että saastunut meri ruokkii itse omaa pilaantumistaan ja kaikeksi kamaluudeksi ilmastonmuutos vielä vauhdittaa tätä prosessia tätä noidankehää

kiitän vastaavia ministereitä erittäin hyvästä yhteistyöstä samoin jaostoa ja valiokuntaa ja valiokuntaneuvosta syksyn aikana tehdystä budjettityöstä

ja jotta tämä syöksykierre saadaan katkaistua se edellyttää aika radikaaleja päästövähennyksiä ulkoiseen kuormitukseen

tässä on todellakin edettävä jokaisessa maassa joka on vastuullinen ja velvollinen ja kaikilla sektoreilla mutta aivan avainasemassa on maatalous kuten ympäristövaliokunnan puheenjohtaja täällä totesi

kiitos

kuten täällä ed

sinivihreän hallituksen veroratkaisut ovat juuri tähän taloustilanteeseen sopivia ja kun katsotaan tuloveroratkaisuja niin kyllähän ne ovat historiallisesti sosiaalisemmat eli ne kuvastavat sitä vahvaa sosiaalista omaatuntoa joka sinivihreällä hallituksella on

forsius totesi jopa typen osalta meidän kuormituksemme on lisääntynyt ja kun katsotaan suomen väestömäärää niin meidän väestömääräämme verrattuna meidän kuormituksemme on melkoista

akaan penttilälle sanoisin mutta hän todellakin lähti salista

arvoisa puhemies

paasio nosti täällä nämä alv ratkaisut ja täytyy myöntää että kyllä siihen semmoinen lehmänhännänkiekura on jäänyt ei sitä voi kieltää mutta kokonaisuudessaan esitys on todellakin hyvä

eli ihmisten aiheuttamista päästöistä maatalous on kaikkein suurin saastuttaja

tämän halusimmekin kuulla mutta ihan tässä kysyn miksi te ette ole sitten tukemassa tätä tämän hallituksen politiikkaa

on pakko sanoa tässä ja alleviivata tässä keskustelussa että suomi ei kykene saavuttamaan asetettuja tavoitteita itämeren suojelutyössä ellemme saa selkeästi vähennettyä maatalouden kuormitusta

tässä todellakin halutaan laittaa vauhtia siihen että palvelut voidaan jokaiselle kuntalaiselle toteuttaa

on hyvin tärkeää että myöskin verotuksen voimin teemme ratkaisuja jotka auttavat meitä hidastamaan ilmastonmuutosta ja pelastamaan maapalloa ja tekemään ympäristötekoja

kyllä tässä tarkoitus on yhteistyötä tehdä mutta kyllä te voisitte entisenä kuntaministerinä myöskin myöntää sen että tässä tarvitaan vähän enemmän keppiä ja porkkanaa jotta tämä rakenneuudistus saadaan eteenpäin

kuten valtiovarainministeri totesi elämme erittäin epävakaita aikoja mutta kaksi asiaa on varmaa

siitä pitää pitää kiinni mutta se edellyttää todellakin että tulee nopeasti tehokkaampia toimenpiteitä kuin mitä tässä selonteossa on ilmoitettu ja esitetty tehtäväksi

se että me olemme tässä ja nyt että meillä ei ole kokonaista varhaiskasvatuslain uudistamista vaan käsittelemme osittain ja vajavaista lakiesitystä johtuu siitä että tämä valmistelu aloitettiin niin myöhään

on erinomaista että perusratkaisu siitä prosenttimääräisestä verokorvauksesta siirtyy euromääräiseen ja on todella erinomaista että työsuhdematkalippua selkeytetään

se näyttää olevan tässä keskustan tarkoituksena enemmän kuin olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa

mitä paremmin tasapainotamme oman taloutemme sen paremmin pärjäämme talouden tyrskyissä ja mitä paremmin panostamme suomalaiseen koulutukseen osaamisen laatuun sen paremmin suomi tulevaisuudessa pärjää

toivon todellakin että niissä ansiokkaissa toimenpiteissä joita mietinnössä on todettu että todellakin kasvatetaan toimenpidevalikoimaa sitoudutaan uusien teknologioiden innovaatioiden ja käytännössä toimivien viljelyteknisten ratkaisujen etsimiseen ja todellakin tilatasolla niiden käyttöönoton edistämiseen nopeasti edettäisiin

se on edistänyt joukkoliikenteen käyttöä mutta selvästi se on ollut liian monimutkainen työnantajille ja on erinomaista että sinivihreä hallitus on tämän esityksen tuonut

valtiovarainvaliokunta kiinnittikin huomiota ja esitti huolensa siitä miten nämä erittäin mittavat säästöt joita koulutussektorille suunnataan onnistuisimme toteuttamaan niin ettemme romuta suomalaisen koulutuksen laatua

kannatan tätä esitystä mutta jatkossa kuten verojaosto ja valtiovarainvaliokunta myöskin linjaavat on tärkeää että arvioidaan edelleen työsuhdematkalippua ja ryhdytään nopeasti toimiin jos tämä ei houkuttele työnantajia ottamaan tätä työsuhdematkalippua käyttöön

täällä on mainioita asioita päivitetään vanhaa päivähoitolakia mutta tämä laki ei tuo sitä todellista uudistusta mitä me ajattelimme varhaiskasvatuksen laadun ja pedagogiikan vahvistamisesta ja tämä on tässä pettymys

yhdyn todellakin kaikkiin niihin edellä oleviin puhujiin jotka ovat todenneet että keinovalikossa tarvitaan aivan uudenlaista ajattelua kuten ravinnepäästökauppaa niin että puhtaudesta todellakin palkittaisiin

toisaalta hallitus lupaa koulutus ja yhteiskuntatakuun mikä on ollut kokoomuksellekin tärkeä asia mutta toisaalta sitten koulutukseen tulee isot säästöt ja on erittäin taiten tämä yhtälö tehtävä ettei tästä tule hölmöläisen peiton jatketta

ja todella järkevää olisi siellä erittäin herkillä alueilla millä kaikkein suurimmat valumat tulevat kehittää vapaaehtoista vuokrauskokeilua jolla todellakin saataisiin niitä rinnepeltoja pois ja jossa niitä vuokrattaisiin luonnonsuojelualueiksi

arvoisa puhemies

eduskunnalla on monta muuta lakiesitystä joita pitäisi käydä läpi ja samaan aikaan sitten ryhdytään pohtimaan uutta työtä ennen kuin tiedämme mitä muutoksia eduskunta tähän tekee

yhdyskuntarakenteen tiivistäminen maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovitus on aivan ydinasia jos katsotaan metropolialueen asukkaiden arkea ja niitä toimia joita me tarvitsemme taistellessamme ilmastonmuutosta vastaan

huomasitte että valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että kannatamme sitä että varhaiskasvatuspäivähoito siirtyy opetus ja kulttuuriministeriöön mutta rahat jäivät sosiaali ja terveysministeriöön

erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla on erittäin tärkeää että me saamme ihmisiä siirtymään seutuliikenteeseen mutta myöskin pääkaupunkiseudun kaupunkien sisäisessä liikenteessä ihmisiä siirtymään yksityisautoista joukkoliikenteeseen

ehkä olisi järkevämpää että ensin keskitetään voimavarat tehdään ne muutokset mitä täällä on noussut tähän lakiesitykseen ja sitten katsotaan se parlamentaarinen työryhmä tai josko olisi hallitus joka sen lakiesityksen valmistelun aloittaisi heti ja toisi sen ajoissa ensi eduskuntakauden alussa eduskunnalle tätä kyllä pohtisin

toivon että ympäristöministeri vastaa siihen miten näitä toimia aiotaan todellakin ottaa käyttöön

tulevatko ne perässä jotta meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja laadusta

tämä ehdotus joka metropoli selonteossa on että tulee yhteinen mal sopimus jossa nämä asiat ovat yhdessä se on aivan oikein itse kannatan sitä

nykyinen maatalouden ympäristötuki on todellakin käytännössä viljelijöille maksettavaa tulotukea ja sen ympäristölliset vesiensuojelulliset vaikutukset ovat kovin heikkoja

jos kunnat organisoitaisiin elinvoimaisiksi ja toisaalta valtiovallan puolella tapahtuisi tiettyjä toimenpiteitä niin tarvitaanko sitten sitä lisähallintoa väliin

hyvin vahvasti eduskunta on edellyttänyt että kaikki ne toimet joita kotimaassa voidaan tehdä ympäristötuen kohdentamiseksi tehtäisiin välittömästi otettaisiin uusi tieto käyttöön

lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen säädetään laissa ja on hyvin tärkeää että opetushallituksen voimavaroista jatkossa huolehditaan ja tuohon koulutuksen ja vähän opetushallituksenkin moukarointiin meidän on saatava loppu jotta suomen tärkein virasto koulutuksen laadusta huolehtiva virasto pystyy tekemään sen työnsä mitä suomen tulevaisuus ja myöskin lasten arki edellyttää

mutta tilanne on tosiaankin vakava ja nämä alkavat pitkät valtiopäivät ovat erittäin haasteelliset ja yksi asia nousee ylitse muiden ja se on työn merkitys hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisessa

kysynkin onko pohdittu voisiko olla niin että maankäytön asumisen ja liikenteen asioita valmisteltaisiin valtiovallan puolelta koordinoidusti niin että ehkä sama ministeriö ja ministeri voisi valmistella näitä asioita

on erittäin valitettavaa että maatalousministeri ei ole paikalla ja toivon että muut valtioneuvoston jäsenet hänen puolestaan vastaavat miten tässä edetään ja ennen kaikkea kun maatalouden uudistusta tehdään euroopan unionissa missä vaiheessa mennään miten suomi on vaikuttanut mitkä ovat meidän keskeiset tavoitteemme ja miten maatalouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka saadaan todellakin integroitua

edesauttaisiko se sitten sitä että metropolialueella saataisiin näitä asioita tehokkaammin eteenpäin eli organisoidaan olemassa olevat tahot eikä luoda lisää väliportaan hallintoa

kaikki työ ja yrittäminen kannattaa

me edistämme työhyvinvointia pidennämme työuria ja yksi täsmäkeino näiden asioiden edistämisessä on vielä käyttämättä

on tärkeää että meillä on valtakunnallinen suunnitelma mutta tämä kaavoiteltu suunnitelmakokonaisuus tässä on kyllä ristiriidassa sen kanssa mitä meillä on sitten esi ja perusopetuksessa ja kun haluamme taata tämän opinpolun jatkuvuuden ja katkeamattomuuden niin olisi hyvä tarkistaa ja katsoa josko sittenkin tekisimme niin että olisi valtakunnallinen paikallistason lakisääteinen suunnitelma ja lapsikohtainen olisi sitten siinä muodossa mikä se on esimerkiksi perusopetuksessa

ei ole enää tästä päivästä että eussa on tuki jota kutsutaan ympäristötueksi mutta jonka vaikutukset ovat näin huonoja kuin maatalouden ympäristötuen vaikutukset ovat

kuulisin mielelläni ministerin näkemyksiä tästä

elikkä näissä talkoissa meidän on nyt korjattava se järjettömyys että äidin työnantajat kantavat päävastuun vanhemmuuden kustannuksista

kuten tuossa totesinkin jo niin kyllä on sivistysvaliokunnassa eduskunnan kysyttävä vielä että missä tuo varhaiskasvatus sitten luuraa kun varhaiskasvatuslakia käsitellään

eli nämä vanhemmuuden kustannukset syövät kovalla tavalla naisvaltaisten alojen kasvumahdollisuuksia

lisää velkaa vain